siitä ei myöskään silloisen kansliapäällikön edellisen kansliapäällikön ja virkamiesjohdon tahdosta huolimatta tullut niin sanottua koppalakkimallia vaan nimenomaan linjasin sen laajalla turvallisuuskäsitteellä myös sosiaalisen turvallisuuden käsittäväksi sisäisen turvallisuuden ohjelmaksi

eli meillä maa ja metsätalousministeriö on lähtenyt tähän eun suuruuden maatalouden oppiin ja ne meidän kansalliset mahdollisuutemme selviytymisstrategiaan maaseutupoliittisesti ja maatalouspoliittisesti on hylätty

eli kyllä tässä näkyy tämä perusasenne josta erityisen huolissani olen sen takia että kun jatkossa ajatellaan maksuttomien ja maksullisten yleiskalastusoikeuksien kehittämistä ja laajentamista kestävällä tavalla vapaa ajan kalastusta laajojen kansalaispiirien luontoharrastuksena niin kuin hallitusohjelma sanoo niin me törmäämme jälleen tähän vesialueita omistavien ja omistamattomien väliseen jännitteeseen

saksa ja ranska tulevat aina selviytymään mutta suomen kansallinen pelastusrengas meidän oman valtiontalouden ja kansallisen talouden ja toiminnan perusedellytykset vaativat kyllä että me arvioimme meidän muita maita vaikeammat lähtökohdat ja omat toimintamahdollisuutemme tulevissa mahdollisesti vaikeutuvissa tilanteissa

tässä yhteydessä itse asiassa sitä ei ole ääneen sanottu tämä telealaa koskeva ratkaisuhan oli edellisen hallituksenkin kansallisen turvallisuuden korostamiseen liittyvä peruslähtökohta

valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston esityksen mukaan on myös tärkeätä että kuljetusketjut ja logistinen kokonaisuus arvioidaan niin että niin sanottujen vanhojen tiepiirien rajoilla ei lopu ajattelu pitää nähdä vähän ylempää koko kuljetusketju

myös nuorten syrjäytymisen vastainen työ otettiin poikkihallinnollisesti työn kohteeksi

täällä on keskusteltu poliisin voimavaroista ja tältä osin poliisin taloushallinta sisäasiainministeriössä on valitettavasti kyllä tänä syksynä osoittanut ihan samanlaista hallitsemattomuutta nimenomaan voimavarojen alueellistamisessa kuin menneinäkin vuosina eräissä vuosissa jolloin piti ministerin johdolla järjestää poliisin taloushallintaryhmä ministeriön talousjohdon kanssa käymään nimenomaan voimavarojen suuntaamista läpi

tässä pitää olla erittäin tarkka ja pitää myös kontrollin pitää

se konkretisoitui nyt itse asiassa ihan samalla linjalla ja sitä on pidettävä todella yhteisenä puoluerajat ylittävänä tärkeänä asiana

se on aika laaja poliisiylijohtajan lisäksi

suomi ei voi antaa blankoa vaan on ehdottomasti edellytettävä takauksille vakuutta

kun tulee keski suomen raja muututaankin alempiasteiselle tieverkolle rekkojen kanssa

muutama näkökohta tasavallan presidentin ja ylempien valtioelinten suhteellisen herkästä kokonaisuudesta ja ajatus joka tässä matkan varrella on mietityttänyt ja pysäyttänyt

valitettavasti tätä sinivalkoista ajattelua ei nähty kemijärven ja metsäteollisuuden omistusjärjestelyssä ja niiden turvaamisessa niin kuin ei valitettavasti lannoiteteollisuuden myynnissä norjalaiselle yaralle

ja kyllä te viime keväänä selvästi esititte tämän tuplatakauksen ainoaksi ongelmaksenne suuressa valiokunnassa sen että te ette ennätä euroopan rahoitusvakausvälineen lakia muuttamaan kun se vaatii enemmän aikaa

silloinhan me pyrimme selkeästi toteamaan että valiokunnan mielestä kehyksen mitoitusta sitovuutta ja joustavuutta on tarvittaessa arvioitava uudelleen taantuman syventyessä ja pitkittyessä

sitten tietysti tässä päätöksenteossa on valtiovarainvaliokunnan mutta myöskin eduskunnan oltava mietinnössä todetulla tavalla vahvasti mukana

sitä tämä valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston tekemä kappale täällä tarkoittaa

tätä keskustelua ei ole käyty

oli uskomatonta että ministeri häkämies teki tämän ratkaisun ja jopa niin että maa ja metsätalousministeri anttila kirjallisessa vastauksessa ilmoittaa että ei maa ja metsätalousministeriö osallistunut edes tämän asian valmisteluun

silloin hallituspuolueista kokoomus laittoi keskustan riviin ja tuli vain tällainen käsi lipassa tilanteen kehitystä seuraava yleinen mietintölause

myöskin ensi vuodelle täytyy löytyä hallitusohjelman mukaisesti niitä toimia joilla liikennepolitiikkaa tarkastellaan talouden työllisyyden alueellisen ja kansallisen kilpailukyvyn näkökulmasta

kuitenkin rahaa on kun olisi alueellistettu

tämä on erittäin huonoa myöskin siltä osin että nyt ikään kuin tehtiin paniikkitoimenpide koulutusmäärien pudottamiseksi ja samaan aikaan sitten valtiovarainvaliokunnan hallitusryhmät toteavat että tästä voikin nyt seurata muutaman vuoden päähän se ongelma ettemme pysty täyttämään poliisin virkoja

olisi pitänyt osallistua

on myöskin infektiolääkäreiden ja monien erikoissairaanhoidon erikoislääkäreiden taholta voimakkaasti kyseenalaistettu lääkäriliiton lausunnot

se edellyttää muun muassa teollisuuden ja metsäteollisuudenkin toimintaa tukevia investointeja perinteisten puuterminaali ynnä muiden kohteiden lisäksi muun muassa radan sähköistyksen vauhdittamista

kuitenkin talous ja työllisyyskehityksen ja koko meidän yritystoiminnan ja työllisyyden edellytyksien vakavampaa tarkastelua kyllä tarvitaan

se on rahastuslaki ei kalastuslaki

suomi on edellyttänyt ehtona tulevien rahoituspäätösten hyväksymiselle nimenomaan sitä että tuen ehtoihin pitäisi sisältyä vakuudet

lainaus

samoin sitten tässähän on täysin nonsaleerattu minkä ainakin noin entisenä sisäministerinä koen kyllä aika vakavana valmistelun puutteena

tältä osin valtiovarainvaliokunnan ja eduskunnan hyväksymä lausuma hankohyvinkää radan sähköistyksen käynnistämisestä ei ole mikä tahansa kannanotto

toki liittyyhän siihen kekkoslovakian vaikeita vuosia sisäisen demokratian kannalta ja presidenttiasemaan liittyvää aiheellista jälkikeskustelua

tämä linja on kirjattu hallitusohjelmaan jonka mukaan ennen yksittäisen päätöksen tekoa hallitus arvioi ovatko euroopan rahoitusvakausvälineen tai mahdollisesti perustettavan euroopan vakausmekanismin puitteissa tehtävät päätökset suomen ja vaikeuksiin joutuneen maan kansalaisten kannalta perusteltuja ja onko odotettavissa että kyseiselle maalle suunniteltu sopeutusohjelma auttaa sitä selviytymään ahdingosta

takausten realisoituminen on epätodennäköistä

eli se periaate joka meillä oli eu jäsenyyden yhteydessä että varmistetaan kadmiumvapaat kotimaiset lannoitteet ollaan nyt murentamassa niin että saamme tältä osin turvallisen ruuan sijasta kadmiumpitoisia lannoitteita ilmeisesti sitten jatkossa käyttää

totta kai kuntatalouteen pitää nyt tässä kriisitilanteessa myös valtion vahvemmin panostaa ja rahoittaa sitä mutta me emme sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstön tuottavuuspaineella nyt tätä tilannetta hallitse vaan me tarvitsemme perusteellista palvelujen uudelleenorganisointia ja kyllä myös valtion aktiivisempaa roolia palvelu ja kuntarakenteen toimintakykyiseksi ja elinkelpoiseksi saamisessa

pitäisi olla ministeriön rajat ylittävä kattava valmistelu laaja alainen vaikutusten arviointi ja tässä on sisäministeriön kannat jätetty huomioimatta

on erittäin tärkeätä että suomen talouden ja hyvinvoinnin tulevan perustan näkökulmasta emme aja kansainvälisen suhdanteen synkimmän kvartaalin mukaan alas metsäteollisuutta ja tämä tulee vaatimaan nyt eritahoisia toimia metsäteollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi itä suomen ja koko maan talouden näkökulmasta

mutta kyllä tässä suhteessa sanoisin että erityisesti näinä kansainvälisesti mutta myös suomen näkökulmasta taloudellisesti ja poliittisesti epävakautta merkitsevinä aikoina minusta nousevat tämän kokonaisuuden arvot suurempaan merkitykseen kuin ehkä on haluttu keskustelussa vaalikauteen keskittyvässä valtapoliittisessa painotuksessa tuoda esille

tämä on lähes kolmasosa valtion talousarviosta jota joudutaan sitomaan myös meidän kansallisen selviytymisen näkökulmasta kasvupanostuksista työllisyyden ikääntymisen vaatiman hyvinvointivaltion rahoituksen ja meidän kansallisen pelastusrenkaan näkökulmasta

minusta on myös tärkeätä että nyt panostetaan myöskin elinkeinoelämän ja aluekehityksen kannalta välttämättömiin liikennehankkeisiin

tätä käytäntöä silloin tällöin käytetään

kilpailukyky on varmistettava energiaverotuksen puolella sekä puun saatavuuden ja metsäpolitiikan tehostamisella ja nyt vihdoin toivottavasti diplomaattisesti myöskin osataan viedä maaliin venäjän koivukuidun tullivapaus lokakuun moskovan kokouksessa

päärataverkko on pantava kuntoon ja myöskin tältä osin katsottava työllisyyteen liittyviä tarpeita joilla nämä vaikeat ajat jotka myöskin suomea järisyttävät talouden ja hyvinvointivaltion perustan näkökulmasta hallitaan

en nyt rupea kilpailemaan mutta olen keskustellut varmaan krpn johtaja rannankin kanssa enemmän viime aikoina kuin te ja monen muun kanssa jotka ovat huolissaan teidän ratkaisuistanne jotka vaarantavat järjestäytyneen ja talousrikollisuuden torjuntakykyä parhaillaan

myöskin näiden tulevan kasvun edellytysten lähtökohdilta yhdyn siihen keskusteluun mitä on käyty ja johon myös valtionvarainvaliokunta on viitannut että infrainvestoinnit pitäisi nähdä yhtä vuotta ja sen kehyksiä laajempana kysymyksenä

tämmöisiä keinotekoisia pystyssäpitojärjestelmiä ei pidä nyt valtion pönkittää vaan me tarvitsemme aluekehityksen ja elinkeinopoliittisen kehityksen varmistamiseksi maa ja kaavoituspoliittisesti laajempaa hallintaa ja myöskin meidän pitää pystyä näkemään elinkelpoisten peruskuntien ja toimintakykyisten työssäkäyntialueita vastaavien kuntarakenteiden ohella myös ylimaakunnallisten tehtävien järjestämisen mahdollisuus

mutta tässä yhteydessä valtiovarainvaliokunta korostaa että on nähtävä myös tämän lentokenttäverkon kokonaisuus ja että lentoasemat ovat oleellinen osa koko suomen liikennejärjestelmää ja hallitusohjelman mukaisesti kansainvälisen teollisuuden ja vientiteollisuuden toimintaedellytykset on turvattava myös tämän lentoasemaverkon kautta

tässä tilanteessa on ehdottomasti edellytettävä että te tuotte sen lain yhtä ripeästi kuin viime juhannuksen öinä muutaman päivän valmistelulla eduskunnan läpi runtattavaksi tuotte sen nyt eduskuntaan avoimesti käsiteltäväksi mitä takauksia suomen veronmaksajilta olette odottamassa

tässä on ongelma se että hallitus leikkaa muun muassa samaan aikaan työsuojelun voimavaroja jolloin työehtojen valvonta harmailla markkinoilla ja työmarkkinoilla myöskin on heikentynyt

no tämä näkökohta on kuntaliiton kannanotto siis jätetty valmistelussa huomioimatta paitsi silleen että valtio maksaa siis sen maksamattoman terveyskeskusmaksun

on erittäin vakava asia että meille välttämättömän työperäisen maahanmuuton hyväksyttävyys on jo kärsinyt siitä että kansalaiset näkevät että turvapaikkajärjestelmää voidaan käyttää väärin

erityisesti kokoomuksen vimma joka nyt on suoraan sanottava sosialidemokraattista tasavallan presidenttiä henkilönä ja hänen työtään kohtaan on ollut täysin käsittämätöntä

se on alueellisen ja kansallisen kilpailukyvyn turvaamiseen liittyvää meidän perustamme vahvistusta ja kehyksissä pitää pystyä tarkastelemaan muutoin kuin yhden vuoden kehysmäärärahoja

rajavartioston voimavarat ovat todella vakavan alasajon kohteena

ilman tällaista monipuolista metsäteollisuuden osaamista ei olisi syntynyt ministeri pekkarisen hyvin esille tuomaa biodieselkehitystyötä ei myöskään aikoinaan nestepakkausten täydellistä kierrätystä corenso teknologiaa joka pitää uudelleen nyt käynnistää ja viedä eteenpäin

se ei todella onnistu vain puheilla eikä niillä haravatalkoilla vaan nyt on myös suunnattava apua verotuksen sisällön kautta pienituloisia lapsiperheitä tukevilla ratkaisuilla annettava voimaa ihmisille myöskin päästä näiden vaikeiden talous ja työllisyystilanteiden ohi silloin kun ne inhimillisesti ja henkilökohtaisesti tulevat esille

tähän ainut vastaus on eun yhteinen maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikka myös tehokkaat palautukset dublin periaatteen tiukka toteuttaminen ja että puututaan välittömästi vääriin signaaleihin

mutta sitten joitakin muita asioitahan jotka säteilevät kuntaan niitä ovat tietysti erikoishenkilöstön tarpeet ja monet muut ei ole tässä arvioitu

ja nyt maaseutumatkailun ja maaseutupolitiikan näkökulmasta suomen kaltainen maa on vakavasti laiminlyönyt ne mahdollisuudet mitä liittyy meidän vesialueisiimme

meillä on alueiden saavutettavuus hyvin ratkaisevaa monessa tapauksessa teollisuuden investoinneille ja kansainvälisen vientiteollisuuden sijoittumiselle suomessa

itse neljä vuotta edellisessä hallituksessa ulko ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa jäsenenä olleena ja sitä työtä nähneenä en voi ymmärtää sitä

myös maakuntajako on saatava vastaamaan aluekehittämisen ja suomen kilpailukyvyn haasteisiin paremmin elikkä tässäkin keskusta pitää yllä keinotekoisesti tätä vanhentunutta kärryaika ja rajajärjestelmää

kysymys ei ole pelkästään poliisin tullin rajan ptr yhteistyöstä vaan meidän eun ulkorajojen schengen alueen turvallisuuskysymyksestä laittoman maahantulon ihmiskaupan ihmissalakuljetuksen torjumisesta

sitten kuntaliiton lausunnossa oli harvinaisen hyvin myöskin mukana ilmeisesti terveydenhuoltohenkilöstön valmistelu koska siinä kehotan nyt jokaista lukemaan ihan oikeasti sen kuntaliiton lausunnon arvioidaan myös näitä terveyspoliittisia vaikutuksia tässä asiassa ja viitataan tartuntatautilakiin

missä on samanlainen put joka silloin oli

on hyvin tärkeätä että tässä tilanteessa myöskin huomioidaan että saksassa ja portugalissa on eu rakennerahastotuilla ja aluetuilla valtion tuilla kehitetty vastaavanlaista metsäteollisuutta kuin meillä on nyt uhattuna

ainakin edellisessä hallituksessa presidentin ja hallituksen pääministerin kansallista turvallisuutta ja kansallista etua ajava yhteinen vääntö oli merkittävä perusta

nimittäin eihän kyse ole matkasta jyväskylästä helsinkiin vaan kansainvälinen teollisuus lentää helsinki vantaan kautta nimenomaan elinkeinoelämän ja kansainvälisen teollisuuden tarpeisiin

todetaan että se vastaa nykyään tätä tarvetta

nyt tuntuu että nimenomaan presidenttiin liittyvää lisäarvoa turvallisuuden jatkuvuuden ja vakauden osalta ei ole kyllä arvostettu

arvoisa puhemies

ministeri thorsin johdolla hallitus antoi yksimielisen ulkomaalaislain muutosesityksen joka oli selkeä poikkeama edellisen kauden eun yhteisen maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikan linjauksista

eli tämä näkökulma toivon mukaan muistetaan jatkossakin että meillä on tässä suuria mahdollisuuksia maaseudun elinvoimaisuuden kalastusvarantojen salliman mahdollisuuden pohjalta

minusta on myös hyvin tärkeätä kuten täällä on tullut esille että tällaista monipuolista energiaosaamista kuten muun muassa akkuteollisuutta ja varkautelaista polttoteknologiaa ja uusiutuvan energian polttotekniikoiden kehittämistä jatketaan laajemman energiaosaamisen osaamiskeskuksen puitteissa

kyllä nämä vaativat välittömiä toimenpiteitä ja minusta on erittäin hyvä että nyt näistä asioista puhutaan oikeilla nimillä jotta ei vahinko tule suuremmaksi

eli pitää tarkastella sen takia verkkona tätä kokonaisuutta

presidenttiä on pyritty tekee mieli sanoa näin kun sivusta seuraa henkilönä ja myös valtioelimenä halveeraamaan ja mitätöimään sen sijaan että olisi pitänyt hallituksen aktiivisesti ymmärtää se arvo mikä sitä kautta suomen taloudelliselle ja muulle kehitykselle olisi ollut paremminkin saatavissa

nimenomaan siinä palauttamiseen liittyvien esteiden pohjalta oleskelutyölupa automatiikka toimi

edustaja kurvinen on ihan aiheellisesti tuonut esille myöskin pohjoisen liikenteen tiettyjä tarpeita nyt kovasti muuttuvan taloudellisen ympäristön takia

eräät joilla on vähän väljempää käytäntöä ovat nyt viime vuosina kuten mainitsin portugalin ja espanjan poistaneet muun muassa hiv potilaita tästä hoitojärjestelmästä

sen takia muun muassa rahapelifoorumi perustettiin nimenomaan turvaamaan toisaalta näiden kansallisten peliemme jatkuvuus euroopan unionissa ja toisaalta pelihaittojen vähentäminen

verotus on keskeisesti kuvaamassa hyvinvointivaltion perusideaa ja ihmisen arvoa ja vähempiosaisista huolehtimista ja tältä osin veronmaksukyvyn mukainen pääomaverotuksen nosto olisi ensimmäinen tapa tässä edetä

herra puhemies

edustaja piiraisen lailla korostan laajakaistahankkeen edistämisessä alueellisen tasa arvon merkitystä ja tietoyhteiskunnan kehityksen kannalta tietysti sen nopean etenemisen merkitystä

humanitaarinen pykälä oli rakennettu niin laajalle että se poikkesi täysin näistä eun yhteisistä myös meidän puheenjohtaja aikanamme laajennetun yhteisvastuun ajatuksista

meillä moni kalastuskunta antaa ilmaisia katiskalupia sen takia että pitäisi pyytää särkiä ahvenia pois ja hoitaa vesialueita ettei tarvitse mennä puhdistusnuottaukseen ynnä muuhun

sillä erityisesti itä suomen vipuvartta myöskin vahvistettaisiin

tältä osin täytyy tietysti sanoa että huolestuin tavattomasti kun pafin taholta viestitetään nyt suurta tyytyväisyyttä nykyisen hallituksen ministereihin thorsiin ja holmlundiin

mutta toinen asia josta olemme erittäin huolissamme on nimenomaan tämän sosiaalisen syrjäytymisen vakava kärjistyminen tässä maassa

tähän liittyvät myöskin lentokenttämaksujärjestelmät ettemme myöskään pelaa charterlentoja suomesta ulos elikkä tässä vastuun on oltava vähän laajempi

nyt eduskunnassa onneksi on annettava tunnustus hallintovaliokunnalle että se on linjannut nyt tähän ulkomaalaislakiesitykseen kannan sen mukaan kuin aikaisemman edellisenkin hallituksen ja eun maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikan linjaukset edellyttävät

eli tältä osin pitäisi ongintaa ja pilkintää järjestöjen ja koulujen yhteistyöllä ylipäänsä nuorten harrastuksena enemmän aktiivisesti viedä eteenpäin

tämä kuvaa varmasti että ne ristiriidat joita minulla ja pafilla oli näitten tulkintojen osalta ovat nyt ratkenneet nykyisen hallituksen aikana pafin mieleisellä tavalla

ihan lopuksi

nämä kreikka ratkaisut ja se moraalikatokattaus jota te olitte tekemässä sehän oli komissaari rehnin kanssa rakennettu tie jossa te olitte viemässä suomea yhteisvastuuseen euroveloista ja itse asiassa huonompaan pienempään autonomiaan kuin konsanaan venäjän vallan aikana

kokoomuksen markkinavoimien ideologian mukaan vastuuta korostetaan ihmisille itselleen ja annetaan markkinoille ikään kuin keskeisen toimijan rooli

minusta kuitenkin on tärkeätä että tältä osin pidetään huoli myös komission ja euroopan unionin suuntaan aktiivisesti siitä että suomalainen pelimalli ja peliyhtiömalli voi jatkua

tämä oli nimenomaan niitten rajujen kannaksen kautta tulleiden myrskyjen analyysin lopputulos ja edellytimme tämän tutkaverkon kattavuuden parantamista

tämä oli aika erikoinen tilanne ja ministeri kiuru valtiovarainvaliokunnankin kanssa käydyssä keskustelussa vakuutti kyllä tähän paneutumista

on geneven sopimuksen tarkoittamat pakolaiset on perustellut ja perusteettomat turvapaikanhakijat on laiton maahanmuutto jota eussa yhteisesti on päätetty torjua perusteettomien turvapaikanhakijoiden käsittelyt nopeat palautukset tehokkaat

tärkeissä kansallisissa turvallisuutta ja taloutta koskevissa asioissa suomi on aina itse varmistanut omat etunsa myös aktiivisella venäjän politiikallaan myös vaaran vuosina tajunnut sen j

on hyvä että nyt uusi tutka sijoitetaan kiteekesälahtisavonlinna alueelle jossa parannetaan nimenomaan itä ja kaakkois suomen reagointikykyä ja valmiutta varhaiseen toteamiseen sääolojen varmasti tuodessa meille näitä yllättäviä ongelmia

nyt vielä kesäkuussa asiaa käytiin läpi ja haluan tältä osin nyt toivoa että tämänkin myötä nyt katsotaan kokonaisuutta ja viestintävirastonkin käytäntöjä niin että sitä byrokratiaa voidaan purkaa koska hyvin paljon on alueilla myös toteutusmalleja niin että voidaan runkoverkkohakemus ja runkoverkkosuunnitelma tehdä ja sitten yksityiskohtaisen rahoitushakemuksen yhteydessä voitaisiin liittymät käydä seikkaperäisemmin läpi

sillä voidaan todella rajat ylittävän järjestäytyneen rikollisuuden ja tähän liittyvän harmaan talouden hallintaa paremmin hoitaa ja sitten meidän on kyllä myöskin yhteistyössä eussa ei seurattava vaan oltava aktiivisesti myöskin rahapelipolitiikan haittojen minimoimisessa nettipeli ja myös kansallisissa ratkaisuissa

totuus on se että tämä hallitus ja sosialidemokraattien panos ovat muuttaneet koko tämän kansallisen asenteen meidän valtiontalouden toimintakykyä ja selviytymistäkin ajatellen ja myöskin koko euroalueella myöskin rahoitusmarkkinavero ynnä muuta

nyt tietysti ollaan siinä tilanteessa että joudutaan katsomaan mikä on yrityspohja ja yritysten kilpailukyky yleensä kun se ratkaisu oli todella hätiköity ja vahingollinen